puhemies

siksi on tärkeää että meidän oma toimintamme myöskin nyt varsinkin tämän komission päätöksen jälkeen sorvataan sellaiseen malliin että se edesauttaa suomalaisia pelaajia käyttämään suomalaisten peliyhtiöiden tuotteita

mietinnössä valiokunta on todennut että maakohtaiset kiellot joita euroopassa on tehty ovat johtaneet tuotannon siirtymiseen muihin maihin

komppaan kyllä edustaja myllykoskea tästä hevosenlannan poltosta

mutta kyllä se on vaan niin että jos kaikki ne materiaalit joita hevosenlanta pitää sisällään erikseen voidaan polttaa mutta ei sitten kun ne pistetään yhteen niin kyllähän tämä erikoinen tilanne on

myös turkisten kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellään ja tulipa meille valiokunnassa myös tutkijoiden taholta kannanottoja joissa esitettiin että turkistuotteiden kysyntä maailmalla tulee kasvamaan

sattuneesta syystä olen tutustunut perhepäivähoidon vaatimuksiin ja en yhtään enää ihmettele kun niihin olen tutustunut miksi suomessa ei perhepäivähoitoon halukkuutta ole sen enempää kuin mitä on

siitäkin syystä turkiksia jossakinpäin tuotetaan ja on parempi että niitä tuotetaan maissa joissa valvonta on riittävää ja eläinten hyvinvointia halutaan kehittää ja siitä huolta pidetään

ei luoteta enää oikein mihinkään ja viranomainen haluaa valvoa ja vahtia ja määritellä ihan kaikkea ja tämä ei kyllä missään nimessä ole oikein vaan tarvitaan myös luottamusta ihmiseen luottamusta kansalaiseen

herra puhemies

kansallisen metsäohjelman osalta ministeriön oma paperi viime budjettikäsittelyssä osoitti sen että kansallisen metsäohjelman tavoitteita ei nykyisillä toimenpiteillä saavuteta

omakohtainen kokemuksenikin on tästä hiljattain että minulle todettiin perusteeksi sille miksi pyydettiin lisätietoja että kun meidän viranomaisten välillä ei tieto kätevästi kulje

tämä hallituksen esitys konesalien veroedusta on perusteltu juuri niin kuin edustaja lehti täällä totesi lyhyellä aikavälillä mutta pitkällä aikavälillä tuo edustaja lehden esittämä visio on juuri se oikea

siis viranomaisten välillä ei tieto kätevästi kulje oli peruste sille miksi yrittäjältä jouduttiin kysymään asiaa jota hän on jo kertaalleen tai kahteen kertaan toimittanut eri viranomaisille

kolmas asia on se että kannustetaan suurempiin kokonaisuuksiin hakkuiden yhdistämisiin ja suurempiin metsätiloihin mikä on ihan oikein sitten toisaalta rangaistaan siitä jos tehdään isompia metsäkauppoja vero on niistä korkeampi

myös tuotantopanosten hankinnan turkisten jatkojalostuksen ja myyntitoiminnan kautta syntyy laajoja taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia

meillä on valtavat mahdollisuudet siihen millä tavoin me pystymme uuden teknologian avulla valjastamaan meidän ilmastomme vaikkapa lämpötilaerot energiantuotantoon nykyistä paljon paljon tehokkaammin

siihen kun vielä lisätään se että ympäristöhallinnon toimenpiteet metsäalaa kohtaan ovat kyllä olleet kaikkea muuta kuin johdonmukaisia sen ison tavoitteen puun kestävän lisäkäytön osalta

viitaten mietinnön perusteluissa esitettyihin näkökohtiin valiokunta toteaa lopuksi että turkistuotannolla on huomattava taloudellinen ja työllistävä merkitys ja että kansalaisaloitteen tavoitteisiin muun muassa eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamiseen ja sen kohentamiseen voidaan päästä turkistarhausta kehittämällä ja siksi valiokunta katsoo että kansalaisaloite tulee hylätä

ja tässä tullaan siihen toiseen asiaan elikkä siihen että itse asiassa tässäkin on kysymys arktisesta osaamisesta tai paremminkin siitä että meillä on riittävästi kylmää ilmaa ja riittävästi kylmää vettä

sitä kyllä ihmettelen kokoomuksen taholta miksi ihmeessä te olette antaneet periksi sille että meidän kauppa ja vaihtotasettamme ei voida korvata ja korjata ennen kaikkea korjata uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaalla ja kestävällä käytöllä jota nimenomaan ovat ruoka ja uusiutuva energia ja muut puutuotteet

yksi on semmoinen että nyt kun tämä yksinkertaistuu merkittävästi niin samalla me myöskin mahdollistamme sen että tätä on entistä helpompi muuttaa entistä oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi kun on semmoiset tahot jotka haluavat ottaa koko suomen voimavarat käyttöön ja taata peruspalvelut kaikkialla suomessa

tämä on tilanne

herra puhemies

te olette ajaneet siihen pisteeseen energiatuotannon että kivihiiltä on edullisempi tuoda ja polttaa ja nyt rakennetaan uusia laitoksia ja sitä tuodaan pitkin maailmaa tänne ja meillä oma puu jää käyttämättä

tähän mietintöön sisältyy kaksi yksittäistä vastalausetta jotka ovat erilaisia ja erisisältöisiä ja ne tullaan varmastikin myöhemmin esittelemään

tätä juuri edustaja pekkarinen täällä on moneen kertaan tuonut esille että meidän pitää oma rakenteemme saada sellaiselle tasolle että aina on edullisempi ajaa se oma polttoaine kotimainen polttoaine sinne kattilaan

kun edustaja eestilä tuossa mainitsi että valiokuntamatkoilla myöskin opitaan asioita niin myöskin tuolla kanadan matkalla minkä maa ja metsätalousvaliokunta teki opittiin se että kanada tulee joka tapauksessa hyödyntämään omat arktiset alueensa

nyt me teemme yhteen pisteeseen tähän maahan massiivisen investoinnin myös valtion rahalla

te ette ole tehneet sellaista toimenpidettä vaan päinvastoin olette menneet lisäämään kivihiilen kilpailukykyä suhteessa omiin polttoaineisiin

eikö olisi paljon järkevämpää kun kysymyksessä on siis joukkoliikenne se että me vastaavan suuruisen summan joka yhteisesti nyt käytetään julkista varaa ja julkisia rahoja tähän hankkeeseen käyttäisimme siihen että me pystyisimme siirtymään koko suomalaisessa joukkoliikenteessä käyttämään suomalaisia uusiutuvia polttoaineita lähinnä biokaasua

siksi siellä kannattaa suomalaista hyvää tekniikkaa tarjota että se myös ympäristön kannalta tehdään mahdollisimman hyvällä tavalla eikä siellä erilaisia kokeiluja tehdä

sen lisäksi että tämä on ihan hyvä esitys hallitukselta hallituksen pitää miettiä asiaa myöskin siitä näkökulmasta mitä me teemme niin että me kannustamme olemassa olevia yrityksiä investoimaan suomeen ja vahvistamaan sillä tavalla kauppatasettamme ja vaihtotasettamme

toivon että saamme vastauksen siihen miksi tietoisesti on alibudjetoitu näitä petokorvausmäärärahoja ja toinen asia miksi näitä lisäkustannuksia on sälytetty maataloudelle jo ennestään heikon kannattavuuden tilassa

jos me tämän rahan joka nyt laitetaan tähän tampereeseen yhteensä laittaisimme tähän väitän että koko suomen joukkoliikenne siis linja autolla kumipyörillä tapahtuva joukkoliikenne voisi käyttää polttoaineena kotimaista uusiutuvaa biokaasua

mutta toivon että hallitus ottaa nyt laajemman perspektiivin ja arvioi näitä asioita ja tekemisiään uudelleen jotta me saamme investoinnit liikkeelle jotta me emme aja yrityksiämme täältä maan rajojen ulkopuolelle ja jotta meidän kauppa ja vaihtotaseemme vahvistuu

se hyödyttäisi yhteiskuntaa suomalaista veronmaksajaa suomalaista taloutta vaihtotasetta kauppatasetta erittäin paljon merkittävämmin kuin yhteen pisteeseen tehty massiivinen investointi

toiset hallinnonalat puskevat kaiken aikaa lisää byrokratiaa viranomaiset seurustelevat keskenään ja yrittäjät viljelijät jäävät ihan nopen osaan tässä keskustelussa

tämä asia minusta pitäisi tässä kokonaisuuksien valossa tarkastella ihan toisella tavalla kuin nyt

nyt mennään vain kasvukeskukset edellä laput silmillä ja jätetään unholaan se mitä muu suomi tarjoaa ja minkälaiset mahdollisuudet me laajasti arvioituna saisimme näistä asioista aikaiseksi

tämmöisestä pitää päästä eroon elikkä koordinaatiota eri hallinnonalojen välille

ei ole mitään laitaa siinä että normaali navettarakennus kotieläinrakennus viipyy kaksi vuotta ympäristöhallinnon arvioitavana

herra puhemies

en nyt millään haluaisi uskoa että kokoomus vähättelee jollain tavalla suomalaisten ruuantuottajien ahdinkoa ja sitä viestiä joka heiltä on tullut hallituksen toiminnasta vaikkapa tässä mavin taannoisessa päätöksessä

suomalaiset viljelijät olivat raivoissaan siitä että maaseutuvirasto suoraan maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan alaisuudessa oleva taho esitti tällaisia

herra puhemies

siellä on nitraattiasetuksen aivan järjettömät säädökset mitkä ovat nyt valmistelussa ja siellä on toimeenpanosäädösten osalta erittäin pahoja paikkoja

tämä elintarvikelain muutos tarkoittaa eun nimisuojajärjestelmää elikkä eun lainsäädännössä säädetään laatujärjestelmistä joissa tuotteen nimeä suojataan tuotteen maantieteelliseen alkuperään ominaisuuksiin tai valmistusmenetelmiin liittyvistä syistä

me olemme omalla toiminnallamme lainsäädännöllä erilaisilla muilla säädöksillä jatkaneet niitä kaiken aikaa

me menetämme investointeja me menetämme työpaikkoja sillä että tähän kyllästytään tähän jatkuvasti vuosikausia vellovaan keskusteluun näistä hankkeista

elikkä valiokunta korostaa että nimisuojatuotteiden valmistajien ennakkotarkastuksen suhteen ei saa myöskään olla tulkinnanvaraisuuksia ministeriön ja alemman hallinnon välillä

samoin tässä on kysymys siitä saadaanko tässä mennä kotirauhan piirissä olevan valmistuksen menetelmien osalta käyttämään tarkastusvaltaa

ainoa ero siinä on taikka siinä on kaksi merkittävää eroa toinen on se että ensinnäkin se on meidän omissa käsissämme mitä me sille teemme ja toisaalta sen vaikutukset tulevat heti niitä ei tarvitse odottaa

en kenenkään

miksi sitä ei ole vielä tapahtunut

molempia me tarvitsemme jatkuvasti molempia me tarvitsemme miljardikaupalla myös tuontitavarana ja näihin molempiin meillä on omat ratkaisut omissa maissamme ja ne ovat omissa käsissämme ja ne pitää hyödyntää

miten tämä asia voi olla näin vaikea

lopuksi

se ilmoitus joka näistä annetaan annetaan vain yhden kerran elikkä tässä ei tarvitse silloin kun tulee muutoksia niitä ilmoituksia tehdä uudelleen

ja tätä hallitus ei muuten ole tehnyt

lakiehdotuksen mukaan ilmoitusvelvollisuus siis koskee elintarvikealan toimijoita jotka valmistavat suomalaisia nimisuojatuotteita ja näitä tuotteita on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä kymmenen

siinä mielessä tämä laki on myöskin hyvä että tällä edesautetaan ja kannustetaan näiden nimisuojatuotteiden hakemiseen koska niillä saadaan markkinaetua ja tätä tämä lakiesitys myöskin tukee

rouva puhemies

on kuitenkin paljon varsinkin kouluja joissa tällä hetkellä on todettuja homeongelmia niitä on suljettu on siirretty parakkeihin oppilaita

siis haluatteko te uusiutuvaa energiaa vai ette

kysyn teiltä

miten se voi vaarantaa metsäteollisuuden puunhankinnan ainespuuksi

täysin kohtuutonta

siksi kun me joka tapauksessa tulemme nämä julkisten rakennusten home ja kosteusvauriot korjaamaan niin nyt tämmöisessä taloustilanteessa jossa nyt olemme kannattaisi tehdä ne nyt ja piristää tällä tavoin myös taloutta ja työllisyyttä saada talouden pyörät pyörimään sekä korjata tätä kansanterveysongelmaa

en ymmärrä lainkaan

kalavesi ei tarvitse vastakkainasettelua vaan yksituumaisuutta ja valitettavasti nyt on niin että tämä lakiesitys toi tullessaan sitä vastakkainasettelua mistä nimenomaan täällä meistä jokainen on alleviivannut että sitä ei pidä olla

meillä on vain nyt niin että jos eivät paikalliset ihmiset esimerkiksi tähän valvontaan lähde sitoutumaan niin tätä ei pysty valvomaan yhtään kukaan

metsät ovat suomelle äärimmäisen tärkeä asia niin taloudellisesti kuin myöskin ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta

meillä on ympäristönsuojelulaki meillä on luonnonsuojelulaki jotka hoitavat tätä erittäin merkittävää osaa ja metsien monimuotoisuutta mutta kyllä meillä pitää olla sellainen laki joka myös mahdollistaa kestävän käytön

sitra tekee erittäin arvokasta työtä kun se on jo vuosikausia etsinyt aivan uusia toimintatapoja ja tuotteita ja menestymisen mahdollisuuksia koko maalle ja suomen yrityskentälle

hallitus hakee niin kuin kaikki me muutkin haemme ratkaisuja siihen millä saamme talouttamme nousuun ja nykyistä talouden syöksykierrettä katkaistua ja oikaistua sen taas kasvun tielle

tässä se on myöskin onnistunut erinomaisen hyvin

jollemme ole rohkeita uusien asioiden etsimisessä tutkimisessa kokeilemisessa ei myöskään niitä menestystarinoita synny

onko tämä budjetti sellainen joka tuon tavoitteen toteuttaa ja saadaanko tarvittava nousu ja muutos aikaan

mielestäni ei ja siksi ihmettelenkin sitä miksi ei niitä keskustankin esittämiä monia monia yksityiskohtaisia ja konkreettisia esityksiä ole huomioon otettu

kataisen hallitus on halunnut kannustaa yrittäjyyttä tukea kotimarkkinoiden toimivuutta kannustaa investointeihin ja on tehnyt muun muassa yhteisöveroalennuspäätöksen

myöskin ristiriita oli aika erikoinen eilen kun pääministeri stubb totesi että keskusta ja sen puheenjohtaja edustaja sipilä ovat moneen otteeseen esittäneet konkreettisia toimenpiteitä ja ne ovat hyviä ja ne pitää ottaa hallituksessa myöskin esille ja valmistelun alle ja toisaalta samaisen kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja edustaja zyskowicz käski ja pyysi napauttamaan sipilää polveen koska tämä ei ole tuonut yhtään konkreettista esitystä tässä keskustelussa ja talouspolitiikkaan mukanaan